aivan lopuksi haluan hämmästellä sitä kuinka voi olla niin että hallituspuolueitten kansanedustajat eivät ole tätä esitystään täällä puolustelemassa

edustajat vahasalo ja kuusisto kyllä olivat äskettäin salissa mutta muuten tuntuu siltä että opposition edustajat täällä keskenään keskustelevat

edelleen tässä budjettikatsauksessa on puolitettu bktn kasvuennuste suhteessa siihen mitä näissä kehyksissä ennakoitiin

on toki otettava huomioon se että valtio voi omaa velkaansa sysätä kunnille leikkaamalla valtionosuuksia ja lisäämällä vastuita

puhemies

kunnioitettu puhemies

valiokunnan mietintö ja siihen tehdyt muutokset ovat saaneet taksinkuljettajilta laajasti kiitosta

mielestäni taksinkuljettajat olivat hyvinkin pitkään semmoisessa tilanteessa että he eivät oikeastaan tienneet miten heidän oman ammattinsa käy pitääkö heidän lopettaa koska mahdollisesti taksin ajaminen olisi käynyt kannattamattomaksi

nähdäkseni tässä on nyt valiokunnassa tehty niin hyvät muutosesitykset että tämä asia olisi voinut mennä ilman vastalauseitakin täällä eduskunnassa läpi mutta onneksi keskusta nosti esille tämän asian mikä lvmssä oli valmisteilla elikkä esteettömiltä takseilta olisi poistettu taksiluvat

eli toisin sanoen esteettömiä autoja olisivat saaneet jatkossa mahdollisesti jopa ulkomaalaiset tänne tulla ajamaan

näkisin näin että tätä esteettömien taksilupien poistoa tulee vastustaa

tämän takia muun muassa halusimme nostaa sen seikan esille että nykyinen malli täytyy säilyttää jotta takseja voidaan jatkossa myöskin maaseudulla ajaa ja siten että taksinkuljettaja siitä taksin ajamisesta saa itselleen palkan

niin kuin tässä edustaja lintilä totesi todellakin tästä laista on tehty komissiolle kantelu ja todennäköisesti tulee tapahtumaan siten että ensi keväänä meillä tämä asia tulee olemaan vielä täällä eduskunnassa pöydällä ja voimme joutua tätä pohtimaan huomattavastikin lisää vielä

tämä laki on hyvä osoitus hallituksen meidän teollisuuden kilpailukykyä heikentävästä politiikasta myöskin osoitus siitä hallituksen hiilenmustasta politiikasta

täällä aikaisemmin päivällä budjettikeskusteluissa olikohan edustaja sinnemäki joka ihmetteli kovinkin sitä miten me emme näitä kotimaisia uusiutuvia ota käyttöön

tässä on taas yksi hyvä syy meidän päästöttömälle vesivoimalle

näillä puheilla kannatan edustaja lintilän tekemää hylkäys esitys

tai tämän väliaikaisen tukimekanismin kautta myönnetylle sopeutusohjelmalle ei myönnetä tätä kahden kuukauden jatkoaikaa

tässähän on sinänsä teknillisluontoinen muutos mutta näkisin itse tämä asian näin että kun tätä kyseistä lakia on muutettu aika monesti täällä salissa niin aina on menty suomen kannalta huonompaan suuntaan

lausuma kuului siten että pankkien ja muitten sijoittajien vastuita pitäisi käydä läpi jos suomelle tulisi näitä takausvastuita

muutama pointti

meillä on yhteiskunnassa työn tuottavuusvaje elikkä meiltä koko ajan teollisuudesta menee työpaikkoja palvelutuotantoon mikä on vähemmän tuottavaa toimintaa

meillä on tällä hetkellä semmoinen tilanne että työttömyysaste on kyllä pysynyt suhteellisen maltillisella tasolla mutta se johtuu siitä että meillä on voimakas eläköityminen päällä

meidän täytyisi saada ehdottomasti tehtyä jonkinlainen fiskaalinen devalvaatio jolla työn sivukuluja alennettaisiin jotta me saisimme viennin vetämään

investointeja pitäisi saada lisää suomeen

tonni kuussa puhtaana käteen se on tosi hyvä jos ei jopa loistava ehdotus se vähentää kannustinloukkuja

eipä tässä muuta

takauksia mahdollisesti käytettäessä suomi edellyttää pankkien ja muiden sijoittajien vastuun läpikäyntiä

nyt kun te olette olleet hallituksessa te ette ole ajaneet tätä politiikkaa elikkä näitä pankkien ja sijoittajien vastuita ei ole läpikäyty

sen takia tässä tilanteessa ollaan ei minkään muun takia

kunnioitettu puhemies

hallitus ei ilmeisesti käsitä sitä miten ahtaalla oikeasti tuolla voidaan olla jos lasten säästöpossut joudutaan hajottamaan että päästään hakemaan kaupasta maitoa

minun mielestäni tämä hallituksen luoma malli jossa lapsilisät ensiksi leikataan ja sitten se leikkaus monimutkaisella lapsilisävähennyksellä joillekin kompensoidaan on huono ja kallis

minä kannatan edustaja mäntylän tekemää epäluottamuslause ehdotusta ja kannatan myöskin tämän lain hylkäämistä

edustaja tynkkynen nosti nämä uudet ydinvoimamahdollisuudet tässä keskustelussa esille ja haluaisinkin tiedustella edustaja tynkkyseltä

tulevaisuusvaliokunta kävi kiinassa cppccn eli kansanpuolueen neuvoa antavan komitean luona viime vuonna joulukuussa

oma näkemys on ylivoimaisesti se että ydinvoima skaalautuu pienempään kokoon

aivan samaten niin kuin tietokoneet ovat skaalautuneet joistakin tämän huoneen kokoisista laitteistoista pienemmiksi ja pienemmiksi yksiköiksi niin että nämä tietokoneet mahtuvat nykyään meidän taskuumme ydinvoimala voi skaalautua pienempitehoisiin ja pienempikokoisiin voimaloihin tulevaisuudessa

kunnioitettu puhemies

tässä tällaisella lainsäädännöllä ollaan tuomassa suomelle valtaisat vastuut ja hallituksen olisi pitänyt tuoda asetuksen muutoksen jälkeen myöskin tämä lakiesitys tänne tämän salin päätettäväksi

tämä tukipaketti lankeaa päätettäväksi heti ensimmäisissä täysistunnoissa ja tätä päättämässä on paljon ensimmäisen kauden kansanedustajia

näyttäisi siltä että suomeen mahtuu vain yksi totuus niin voimakasta on ollut tätä asiaa koskeva painostus etenkin vanhoja puolueita kohtaan

olen sotilasvalassa vannonut kunniani ja omantuntoni kautta olevani suomen valtion luotettava ja uskollinen kansalainen ja edistäväni suomen hyötyä kaikissa mahdollisissa tilanteissa

hyvät kansanedustajat kansalaiset nämä takausmekanismit etenkin pysyvä mekanismi ovat todellista vehkeilyä suomen kansan pään menoksi

silloin kun massiivista velkaa hoidetaan vielä massiivisemmalla lisävelalla ollaan pahasti hakoteillä

yleisesti voimme kyseenalaistaa myös sen onko pankkitoimiala kasvanut liiaksi suhteessa siihen hyötyyn minkä se tuo yhteiskunnalle ja kansantaloudelle

pysyvän tukimekanismin hallintoneuvostolle ollaan tulevaisuudessa antamassa lähes kaikkivaltiaan oikeudet

kannatan edustaja soinin tekemää esitystä eduskunnan kannaksi

teen ihan lyhyesti tämän vastalauseen mukaisen hylkäysesityksen

kysymyksessä on sellainen tilanne että tässä on tehty aivan täysin fiskaalinen lainsäädäntö millä vain halutaan valtion kassaan lisää pääomia

tällä ei itse asiassa saavuteta edes sitä haluttua ohjausvaikutusta koska itse asiassa tässähän tapahtuu siten että suhteellisesti kaikista pienipäästöisimmillä autoilla autoilu kallistuu kaikista eniten

sitten haluan vielä tässä nostaa tämän näkökulman esille tai itse asiassa viimeisimmät uutiset ovat antaneet meille semmoisen tiedon että nämä autonvalmistajien päästömittaustulokset eivät olekaan itse asiassa mitenkään päteviä elikkä siellä autonvalmistajat tahallaan antavat liian hyviä tuloksia jotta saisivat näitä uusia automallejaan kaupaksi elikkä täällä on taas tämä toinen puoli tähän asiaan

mutta teen tämän vastalauseen mukaisen hylkäysesityksen

kunnioitettu puhemies

muistaakseni kaikkiin tämän vaalikauden aikaisempiin budjetteihin ja lisäbudjetteihin on tehty jonkin puolueen toimesta vastalauseet

jos tähän olisi tullut vastalauseita niin tämän hallituksen esityksen käsittely olisi venynyt joillakin viikoilla sais ollut hyvin

nyt toimitaan

eduskunta hyväksyy lisätalousarvioehdotuksen mietin mutaisen eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdokkaan lisätalousarvion soveltamiseen olisi ollut unkari pöydällepanoa varten esitellä everstin kolmas ja neljäs asiat voi mennä ostellut tätä mietitä pannaan pöydälle karstins kuudes yhdettätoista kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen samoin päiväjärjestykseen asiat kolmekymmentäviisi kolmekymmentäseitsemän ja kolmekymmentäyhdeksän viva neljäkymmentä seitsemän jäi kolmekymmentä neljäkymmentäviisi asioiden

yle panoa varten kehitellä yrityksen kolmaskymmeneskahdeksas ensiapu on enemmistö ehdottaa että mietintä pannaan pöydälle koska se ei tyydytä kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen eduskunnan seuraa täysistunnon keskiviikkona kais kuudes viidettä olisi ollut hyvin ikävä tilanne

voisiko tähän meidän vaikeaan tilanteeseemme hallitus tulla jollain lailla mukaan

kun siellä auto on pakko olla jokaisessa talossa jossakin jopa useampikin ja kun se polttoaineenkin hinta siellä tankilla on kalliimpi jostain syystä kilpailua on tietenkin vähemmän niin kyllä se autoilu tuolla pohjois suomessa on hyvinkin kallista

palaisin vielä tähän tekniikan maailman testiin viitaten näihin hiilidioksidipäästöihin

tekniikan maailma on näköjään testannut kymmenen suosittua automallia viisi bensiinikäyttöistä sekä viisi dieselkäyttöistä ja kaikissa näissä hiilidioksidipäästöt ylittävät huomattavasti sen mitä ne autonvalmistajat oikein olivat ilmoittaneet

toisin sanoen meidän lainsäädäntö ja se ohjaava vaikutus tavallaan pohjautuvat aivan tuulesta temmattuihin autonvalmistajien lukemiin

eivät ne välttämättä tahallaan ole näitä ilmoittaneet mutta kyllä se kilpailutekijä tietenkin on

en tiedä pitäisikö sitten vttn tai jonkun vastaavan tahon tehdä täällä suomessa ne todelliset testit että saataisiin automalleille oikeat hiilidioksidipäästöt mutta tämänhetkinen tilanne ei vastaa sitä totuutta mikä meillä pitäisi olla

kunnioitettu puhemies

kun luen tätä hallitusohjelmaa mietin suomen kansaa sekä niitä yksittäisiä ihmisiä joihin tämä ohjelma vaikuttaa

toisaalta kansanedustajilla ja hallituksella on vastuu siitä kuinka he johtavat kansaa mutta myös kansalla on vastuu siitä keitä he valitsevat itseään edustamaan

hallitusohjelman johdannossa sanotaan itsenäisyyden olevan osallistumista kansainväliseen päätöksentekoon siellä missä tehdään suomalaisiin vaikuttavia päätöksiä

hallitusohjelmasta löytyy myös hyviä asioita

jos yhteiskunta velvoittaa kansalaiset opiskelemaan ja hankkimaan ammatin on myös yhteiskuntaa velvoitettava takaamaan töitä valmistumisen jälkeen

haluankin viedä suomea kohti suuntaa jossa kansalainen voi edelleen luottaa siihen että yhteiskunta antaa tukensa jos kansalainen toimii yhteiskunnan hyväksi niin kuin on hyväksi nähty

elämme kuplataloudessa jossa keinotekoinen ja spekulatiivinen pääoma on kasvanut liiaksi suhteessa todelliseen tuotettuun hyvään

toivon että talouskasvu jatkuu myös ensi vuonna vahvana jotta kunnille ei muodostuisi liian hankala tilanne

lopuksi haluan antaa tunnustukseni vasemmistoliiton kunniallisille miehille jotka eivät ole myyneet aatettaan painostuksen alla ja haluavat pitää kiinni vaalilupauksistaan

mietin mitä tästä eun tilanteesta voi enää sanoa

keskityn tähän eng lantilaisen talouslehden analyytikon matthew lynnin esitykseen siitä että eu alue tulee hajoamaan siihen että suomi lähtee

hän esittää lyhyessä tekstissään että kolmannessa vaiheessa eu alueesta vahvat valtiot lähtevät ja pieni suomi on todennäköisin lähtijä vahvan taloutensa takia ja myöskin sen takia että täällä eun vastustus on ollut edellisissä vaaleissa hyvin voimakasta

minä ihmettelisin jos ei kohta alettaisi puhua yhteisvastuullisesta lainanotosta

se tuodaan tänne pikkuhiljaa hivuttaen liittovaltiokehitys on koko ajan ovella

voisin väittää että tämä evm tämä tukipaketti mistä ollaan kohta päättämässä on aivan liian pieni siihen että me pystyisimme espanjan tästä pelastamaan saati italian ja mitä muita vielä on tulossa pienempiä valtioita

näin ollen kun joka tapauksessa joudutaan menemään ekpn kassalle miksi ihmeessä lähteä ylipäätänsä tukemaan evmn kautta

tämä tästä lyhyesti kiitos

edustaja

oys r r

käyn tässä lyhyessä puheessani ensin hieman läpi tämänhetkistä taloustilannetta sitten esitän neljä teesiä miten tästä pitää mennä eteenpäin ja lopuksi käyn aivan lyhyesti läpi näitä hallituksen esityksiä jotka sisältyvät lakiesityksenä tähän budjettiin

saksalaiset pankit ovat luotottaneet näitä pigs maita ja edelleen nämä pigs maat ovat ostaneet saksalaiselta teollisuudelta joten tällä lailla on eletty tavallaan symbioosissa joka on sitten kaatumassa näitten pankkien talousvaikeuksiin

velan päälle ei voi tehdä jatkuvasti uutta lisävelkaa niin kuin nyt on tehty

se mitä tässä on mahdollisesti tapahtumassa

eu alue saattaa ajautua samanlaiseen pysyvään taantumaan kuten vaikkapa japanille on käynyt

mutta sitten taasen miten tästä tilanteesta päästään ulos

se on välttämätön jotta voimme täsmäelvyttää tulevaisuudessa voimme ottaa velkaa jotta voimme tehdä liikenneinvestointeja muun muassa tähän pohjoiseen ulottuvuuteen

neljäntenä teesinä esitän että täytyy tehdä panostuksia edelleen tutkimukseen ja tuotekehitykseen

tulevaisuudesta emme tiedä kovinkaan paljoa